demokraattinen järjestelmä on juuri silloin vahvimmillaan kun se kestää kovaa kritiikkiä

timo soinin tämänpäiväisessä puheenvuorossa rankkaakin kritiikkiä

onneksi tässä on oltu viisaita niin että esitykseen on kuitenkin saatu sisään ehtoja sen mukaan että rahaa myönnetään kreikalle vähitellen kun talouden vakauttamistoimet pannaan täytäntöön

mutta on nöyränä muistettava siellä toisessa päässä että myöskään niitä mielipiteitä jotka ovat äärimmäisen eurointoilijoiden sanomia ja suorastaan sokeita kaikelle sille mitä eusta tulee en ymmärrä

olisi erittäin hyvä että tämä erinomaiseen tarkoitukseen nuorten opetukseen koulutukseen ja kasvatukseen menevä määräraha olisi kiinteä jolloin ei tätä vuosittaista näytelmää tarvitsisi näytellä

tätähän pääministeri matti vanhanen on moneen kertaan esittänyt mutta valitettavasti se on kaikunut euroopan unionin käytävillä kuuroille korville ja kun se on kaikunut kuuroille korville niin sitten yksi pieni osa seuraamuksista on tässä edessämme

on syytä muistaa että tällä hetkellä suomessa vaikuttaa edelleen merkittäviä poliitikkoja jotka aikanaan olivat eecn vapaakauppasopimusta ankarasti kieltämässä ja meskusivat ja mellastivat sitä vastaan mutta ovat tänä päivänä suurimpia eurointoilijoita

kreikan toivottoman tilanteen jälkeen ovat edessämme myös italian espanjan portugalin ja irlannin valtavat ongelmat jotka johtuvat myöskin holtittomasta taloudenpidosta ja ylivelkaantumisesta

on mielestäni aivan käsittämätöntä että heti kättelyssä kun tämä velkakriisi pääsee kärjistymään ja on edessä suurten velkasummien takaisinmaksu ensimmäisenä takaisinmaksajana esitetään aina veronmaksajaa

lopuksi metsäorganisaatioiden osalta olen hyvin tyytyväinen siitä että nykyiset metsäorganisaatiot metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys pystyvät jatkamaan työtään suomalaisen yksityismetsätalouden hyväksi

jos tämä asia olisi perusteellisesti selvitetty ja kansalaisille annettu edes mahdollisuus sovitella velkoja niin että euroopan unioni olisi euroopan keskuspankin kanssa neuvotellut näiden velkojien kanssa siitä että kohtuullistetaan tätä velkaa ja saadaan jollakin lailla vastuu kaadettua myös näiden kreikkaa luotottaneitten pankkien vastuulle niin olisin ollut hyväksymässä tätä

jos nämä hyvät vahvat organisaatiot halutaan purkaa se johtaisi nopeasti siihen että pitäisi kysyä kuka sitten hoitaisi suomalaisia metsiä ja ennen kaikkea kuka pitäisi siitä huolen että suomalainen metsäteollisuus voisi tässä maassa hyvin

se tilanne on nimittäin aivan täysin mahdollinen ja toivon että silloin ihmiset jotka ovat innokkaasti sitä järjestelmää olleet kannattamassa kritiikittä kantavat sen vastuun mikä heille siinä tilanteessa kuuluu

siitä ei koskaan saa tulla liittovaltio koska euroopan vahvuus perustuu sen kansallisiin kulttuureihin niihin identiteetteihin joita jokaisessa maakunnassa euroopassa on syntynyt vuosituhanten aikana

on turhauttavaa ja kaukaa haetun tuntuista että eteläeurooppalainen maa elää reilusti yli varojensa jää siitä kiinni ajaa niin sanotusti karille ja vetää muut euroalueen maat siihen samaan lokaan mukaan

totta kai siinä on erittäin vahvasti vaikuttanut kristillinen perintömme kristinusko mutta kaikesta tästä syntyy se eurooppalainen identiteetti jota meidän pitää vaalia

se ei missään nimessä ole keskusjohtoisissa vallan kammareissa vaan se on meidän jokaisen kansan vahvassa omassa kulttuurissa

euroopan unioni syytää tänä päivänä direktiivejä joiden voitaisiin sanoa olevan tehtailua aivan pienipiirteisissä asioissa joilla ei ole mitään merkitystä ihmisen käytännön elämässä

rikollisuuden torjuntaan ilmastonmuutosasioihin valuuttapolitiikkaan turvallisuuteen ja tällaisiin asioihin joilla ihmisten elämään on todellista suurta merkitystä

on aina muistettava että euroopan unioni perustuu turvalle rauhalle vauraudelle ja sille hyvälle mitä euroopan unioni yhteisönä pystyy tuottamaan jäsenilleen kansalaisille

suomen eu politiikan heikko tavoitteista jorurpuneni politiikka ei heikkoutena voidaan myös pitää sitä kritiikittömyyttä joka vallitsee valitettavasti virkakunnassamme aika pitkälti nimittäin direktiivien vapaata tulkintaa tässä maassa

erkki pulliainen on ansiokkaasti tässä asiassa muutaman virkamiehen saattanut todella kiusalliseen tilanteeseen kun on paljastunut että yllättäen virkamiehet ovat tämän sopineet jo virkamiesten kesken eussa ja eduskunta on tässä asiassa täysin sivuutettu

eu politiikan tulee perustua kansanvaltaisen järjestelmän vaaleilla valitun eduskunnan tekemiin vahvoihin linjauksiin eikä virkamieskammareissa sovittuihin kummallisiin sopimuksiin jotka saattavat vaihtua mielialan mukaan

arvoisa rouva puhemies

seurasin työhuoneeni monitorilta tätä tapahtumaa ja muutamia huomioita se kuitenkin mielessäni kirvoitti kun päätin käytin päättää vielä yhden puheenvuoron asiassa

hänen partionsa tehtävänä oli estää tämän hotellin räjäyttäminen mutta sattuneista ja liikenteellisistä syistä kulkuesteistä johtuen he myöhästyivät hieman tämän hotellin suojauksessa ja kaikki tietävät sitten mitä tapahtui

elikkä se on ihan selkeästi ollut historiallisesti rakennettu kansallispuisto ja aivan oikein tällä vaihtoehdolla on tarjottu ihmisille mahdollisuus tutustua sen luontoon laadukkaasti asuen ja paikkaa tutkiskellen

nyt on kysymys siitä että tällä kyseisellä kansallispuiston uudisrakennuksella mikä sinne tulee pystytään palvelutasoa nostamaan paljon paremmaksi

arvoisa herra puhemies

sieltä puretaan se asuntovaunualue pois ja sitten pystytään nämä luontoasiatkin ympäristönsuojeluasiat paljon paljon paremmin huomioimaan nykyaikaisella hyvällä tekniikalla

näen siinä myös mahdollisuuden että suomen ja venäjän välinen kauppa olennaisesti lisääntyy kun saadaan pysyvälle pohjalle saimaan kanavan liikenne

hallituksen esitys laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta on mielestäni erittäin perusteltu ja kaipaa omalta osaltani pari huomiota

kari rajamäen puheenvuorossa tehtiin kyllä vuoden limbo

siellä oli kerätty kaikki mahdolliset puolitotuudet siihen tarinaan ja sen jälkeen oli vielä vedetty johtopäätös että tämä on hirvittävä vääryys ja luontorikos mitä tässä tehdään

jos tuolla asenteella lähtee suomea kehittämään ja meidän kansallispuistojamme ihmisille esittelemään niin eipä siitä taida tulla mitään

valitettavasti ikärakenne kaikista näistä toimista huolimatta menee koko ajan huonompaan suuntaan

vielä huolestuttavampaa on se että monikaan nuori ei koe maatalousyrittäjän työtä houkuttelevana vaihtoehtona omaa elämänuraa suunnitellessaan

seurujärvi omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi tätä tilannetta

luopumistuki on nimenomaan rakennetuki jolla pyritään kotimaisen maataloustuotannon jatkumiseen ja tavoitteena on turvata kotimaisen elintarviketalouden hyvinvointi maassamme

tiusasen nousevan ja pyytävän vastauspuheenvuoron mutta totean nyt tässä jo hyväksi aluksi että ne furaanipäästöt mitkä siellä joenpohjassa ovat ne pystytään kiertämään ja nykyisellä tekniikalla myös hoitamaan pois

monesti unohdetaan se että kotimainen maatalous työllistää suuren määrän ihmisiä jo suoraan tai sitten jalostuksen ja kaupan kautta

tuolla periaatteella jos ajatellaan että saastuneella joenpohjalla ei voisi olla liikennettä niin miten se on mahdollista että esimerkiksi reinillä missä on valtava sisävesiliikenne se olisi muka siellä ongelma

toivoisin että nämä aktivistit jotka tästä naturasta pitävät suurta ääntä että sillä pitää kaikki suojella tässä maassa ja maailmassa ottaisivat kerrankin selvää miten tämä suomalainen natura on täysin päin prinkkalaa anteeksi täysin väärin perustein toteutettu

siksi maatalouden jatkuminen elinvoimaisena tässä maassa on hyvinkin monesta syystä aivan todella suuri ja vakava asia

eli ihmettelen suuresti että me panostamme koko ajan naapurin alueella olevan vesiväylästön kehittämiseen ja maksamiseen

esko ahonen äsken oivallisesti kuvasi tätä ongelmaa mikä tähän lakiesitykseen sisältyy

kotimainen maataloustuotanto takaa myös puhtaan ruuan suomalaisille ihmisille ja on perusteltua väittää että tulevaisuudessa puhtaalla ruualla on valtavat markkinat edessään ottaen huomioon esimerkiksi tämän ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhkat

nimittäin itsekin näen asian niin että avioliiton asemaa ei mielestäni pidä lainsäädännöllä heikentää

se olisi melkein sama asia että minä rakentaisin omakotitalon antaisin sen naapurille lahjaksi ja antaisin siinä ilmaiseksi asua ja itse asuisin vuokralla jossakin muualla

kun ihmiset menevät avoliittoon se on heidän oma tahdonilmaisunsa sellaisenaan ja jos avoliitto purkautuu mahdollisesti niin sitä koskevat sitten normaalit varallisuusoikeudelliset lait joita suomeen on jo säädetty

siksi on välttämätöntä että mahdollisimman moni tila jatkaa toimintaansa joko sukupolvenvaihdoksen kautta tai sitten tilan tuotantomahdollisuudet siirtyvät viljelijän kokonaan luopuessa toisen viljelijän käytettäviksi

on nimittäin niin että suomalainen luonnonsuojelu lähtee siitä että kyseisellä alueella mikä naturaan on otettu ei saa kerta kaikkiaan tehdä mitään vaan siellä on totaalikielto

näen järkevänä että suomi kehittää oman väylästönsä tekee laskelmat puolueettomilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla jolla sekä saimaan että päijänteen vesiliikenne yhdistetään mäntyharjun kanavaa käyttäen ja sitten luodaan yhteys kymijokea pitkin suomenlahdelle

esko ahosen tekemää hyvää esitystä

mutta suomalainen luonnonsuojelu on lähtenyt tässä täysin hakoteille ja se johtuu pelkästään siitä että meillä ei ole implementoitu luontodirektiiviä suomen lakiin vaikka se olisi pitänyt niin tehdä

se mahdollistaisi muun muassa erinomaisen hyvän bioenergialiikenteen vaikka tänne pääkaupunkiseudun voimalaitoksiin tai minne tahansa ja se olisi valtava kehityssysäys koko järvi suomen alueelle

toivottavasti tässä asiassa löytyy järki ja ihmettelen erittäin suuresti että korkeimman hallinto oikeuden presidentti tässä asiassa on ollut täysin passiivinen ja toisaalta myös täysin tietoinen siitä että tässä rikotaan selvästi yhteisöoikeutta ja myös suomalaisten ihmisten oikeuksia koska pitää muistaa se että jokaisella ihmisellä on oikeudet eikä niitä voida esimerkiksi eu direktiivien nojalla polkea

on syytä kuitenkin muistaa että sukupolvenvaihdos maatilalla on erittäin pitkä prosessi jonka suunnittelu voi kestää vuosia

se mahdollistaisi muun muassa valtavan turistiliikenteen suomen sisävesireiteille jotka ovat varmasti maailman kauneimpia

tämän takia lailla pitää olla jatkuvuutta kuten myös ennustettavuutta jotta se palvelisi tehokkaasti omaa tehtäväänsä

minä olen innokas luonnonsuojelun kannattaja ollut pikkulapsesta asti elänyt luonnon kanssa ja saanut siitä leipäni niin että puheet siitä että se olisi jotain muuta eivät pidä paikkaansa

sitten kun katsotaan vielä sitä mikä olisi suomalaisen teollisuuden ja metsäteollisuuden tila tänä päivänä jos olisimme olleet kaukaa viisaita ja rakentaneet tämän kanavaverkon kotimaahan niin meillä olisi tänä päivänä aivan varmasti ihan eri luokkaa toimiva metsäteollisuus koska metsäteollisuuden kustannuksista ylivoimaisesti merkittävin kuluerä ovat kuljetuskustannukset ylivoimaisesti merkittävin

toivon hartaasti että tämä keskustelu pallas yllästunturin kansallispuiston lain muuttamisen ympärillä olisi asiallista ja perustuisi siihen mitä ovat tosiasiat

todellakin kansallispuistot on tässä maassa rakennettu ja perustettu sitä varten että ihmisillä on mahdollisuus tutustua alkuperäiseen suomalaiseen luontoon

totta kai siinä tulee paljon muuta mutta ne muut kuluerät ovat kohtuullisen kiinteitä ja niihin vaikuttaminen etukäteen on äärimmäisen vaikeaa mutta kun kuljetetaan suuria määriä tavaraeriä bulkkitavaraa halpaa tavaraa kuten esimerkiksi haketta tai kuitupuuta niin niissä tapauksissa tämän kuljetuskustannuksen merkitys koko kuluerään katsottuna on erittäin suuri

esimerkiksi kotikunnassani olevalla koivusuon luonnonpuistossa ovat esimerkiksi liikkumiskiellot erittäin ankarat jolloin halutaan suojella se koskematon suoluonto mikä on aivan oikein

mutta sitä että me lähdemme tekemään kaikista asioista suuria mörköjä ja herättelemään ihmisten pelkoja puolitotuuksilla en pidä asiallisena vaan toivon että tässä kansallispuistoasiassa pallas yllästunturia koskien päästään asialliseen keskusteluun ja kyseinen uudisrakennus sinne tehdään ja ihmiset voivat nauttia siitä alkuperäisestä luonnosta paremmassa ympäristössä kuin aikaisemmin

herra puhemies

suomalainen metsien käyttö edustaa tällä hetkellä myös ympäristöministeriön pääluokassa sitä tasoa joka kelpaa sellaisenaan ja jonka pitää kelvata muillekin euroopan maille

siksi pidän ihan valtavan ihmeellisenä asiana että suomessa panostetaan sinisilmäisesti siihen että rakennamme ja pidämme yllä naapurin alueella olevaa väylästöä maksamme siitä vuokraa

tämä nimenomaan tukee nuoria viljelijöitä ja kuten parissa edellisessä puheenvuorossa todettiin tämän vuokrausvaihtoehdon säilyminen on erikoisen pätevä lausuma nimenomaan itäisessä ja pohjoisemmassa suomessa

se pääomittuuko tämä vuokrausvaihtoehdon säilyminen sitten pellon hintoihin ei näillä mainitsemillani itä suomen ja pohjois suomen alueilla ole kovin suuri asia koska tärkeämpää kuin se että hinta ehkä vähän nousisikin on se että pellot säilyvät viljelyksessä koska muutaman vuoden viljelemättä ollut pelto alkaa mennä sellaiseen kuntoon että se ei ole enää peltoa

käsittelyssä oleva tupakointia rajoittava lakiesitys menisi tällä kertaa siihen että pienen ihmisen vanhempi tai joku muu joka ajaa autolla kun lapsi on kyydissä ei saisi tupakoida tässä autossa

siinä artiklassa todellakin tämän vuokrasopimuksen irtisanominen on yhtä yksinkertaista kuin leipomon baarissa kahvilla käynti

mennäkseni tähän talousarvioon jota nyt käsitellään puurakentamisen elävöittäminen ja virkistäminen tässä maassa on erittäin tervetullut ilmiö

todellakin pientä ihmistä pitää suojata ja pitää muistaa että kun pieni ihminen vetää keuhkoonsa sitä tupakansavua tahtomattaan hän on avuton itse sitä päättämään haluaako sitä vai ei

arvoisa rouva puhemies

käynnissä oleva välikysymyskeskustelu mielestäni osoittaa hyvin ajan henkeä

kyllä tämän pienen lapsen suojeleminen on tärkeä asia

se että nyt ollaan lakiesitystä tekemässä minun mielestäni on kovin ristiriitaista siinä mielessä että tällaiset lainsäädännölliset toimet joilla rajoitetaan ihmisen käyttäytymistä esimerkiksi hänen omistamassaan henkilöautossa joka on hänen yksityistä tilaansa kieltämättä menevät vähän aralle alueelle mutta kyllä omasta mielestäni sitä pitää rajoittaa koska kysymys on ihmisen terveydestä

sen voi toki sanoa vaikka kahdenkin vuoden päästä tapahtuvaksi mutta ihmettelen sitä miksi valtio on mennyt tekemään tällaisen sopimuksen jossa on vuoden irtisanomisaika tällaiselle massiiviselle sopimukselle

meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa tässä maassa puusta yhä enemmän yhä parempia taloja ja ennen kaikkea ympäristön kannalta ja ihmisten elämän kannalta puhdasilmaisia terveitä taloja

mutta normaalin eduskuntakeskustelun yli pitää kuitenkin nähdä tämän opposition esittämän välikysymyksen sisältö ja ne keinot millä hallitus on menestyksekkääsi suomalaista työllisyyttä puolustanut

mustajärvelle että kun näistä luontodirektiivin soveltamisista suomessa puhutaan niin miten sellaista direktiiviä voitaisiin tässä maassa soveltaa mitä ei ole missään kansallisessa laissa yhtään pykälää ei ole implementoitu on täysin rikottu yhteisön oikeutta

toivon että tässä asiassa nyt saadaan purettua rakentamisen puolelta byrokratiaa toteutetaan hallitusohjelmaan merkityt tavoitteet saada ympäristöministeriön alla olevat rakennusmääräykset niin järkeviksi että puurakentaminen helpottuu ja ennen kaikkea kaavamääräyksissähän on päästy jo eteenpäin kun maakuntakaavojen hyväksymismenettely ollaan siirtämässä maakuntaliittojen valtuustoille hyväksyttäväksi

työllisyyden turvaaminen suomessa on kaikille meille äärimmäisen tärkeä asia

en silloin ollut paikalla tai olin paikalla olin varahenkilönä en ollut varsinaisena jäsenenä olin varamiehenä kyseisessä valiokunnassa niin että en pysty sanomaan mikä se keskustelun henki silloin valiokunnassa oli

korkein hallinto oikeus ei ole antanut valittajalle kansalaiselle joka oikeuksiaan valvoo valituslupaa euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja korkeimman hallinto oikeuden presidentti pekka hallberg tätä siunaa kirkkain silmin korkeimpana laillisuusvalvojana tässä maassa

no se syy varmaan löytyy siinä arvoisa rouva puhemies että viime vuonna tehtiin päijännekeitele vesistön selvitystä siitä kannattavatko sisävesikuljetukset tällä alueella

silti bombasta veli topon apu rakentamispoikkeuslupien myöntäminen siirretään ely keskuksilta suoraan kuntien päätettäväksi äärimmäisen hyvä asia niin siihen kun vielä lisätään se että turhia valitusoikeuksia karsitaan kovalla kädellä

mutta joka tapauksessa perustuslakihan lähtee aina siitä että tietyt asiat ovat yksityisyydensuojan piirissä ja niitä suojataan sitten loppuun asti

olin siinä työryhmässä omalta osaltani yhtenä asiantuntijana lausumassa ja kun katsoin sitä työryhmän tulosta niin se syy löytyi siitä miksi ei haluta kehittää kotimaista reitistöä

siinä laskelmassa minkä liikenneministeriön tietyt virkamiehet jätän nimet mainitsematta tekivät oli sellaisia kululaskelmia joita ei ole millään järkevällä perusteella perusteltavissa

se on aina jokaisessa tapauksessa harkintaa onko syntyvä yksityisyyteen koskeva säännös ja siitä saavutettava hyöty suurempi kuin se itse menetetty oikeus

ilomantsissa muuatta kerrostaloa on rakennettu viisi vuotta ja aina on joku änkyrä suojelija estämässä siellä on joku rotinkainen poikittain tiellä viime yönä ollut niin ei saa rakentaa lupaa ei voida myöntää

ymmärtääkseni opposition välikysymys kohdistuu juuri siihen onko tämä työllisyyden hoitaminen suomessa onnistunut nimenomaan laman olosuhteissa millään lailla